nuorelle jo puolikin vuotta toimettomana voi olla syrjäytymisen alku mikä aiheuttaa sekä inhimillistä kärsimystä että sosiaalitoimen menoja

se auttaa peruskoulusta valmistuvaa nuorisoa mutta meillä on iso joukko kouluttamattomia nuoria aikuisia jotka pitää ottaa erityissuojeluun

on kestämätöntä kun perusturvaa ei vuodesta toiseen saada nostettua kun on kytkös peruspäivärahan ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan tasoissa

arvoisa rouva puhemies

hätäkeskusuudistuksessa on todella tärkeää että henkilöstö otetaan mukaan prosessiin ja henkilöstöä kuunnellaan ja myös se että ihmisten turvallisuus taataan

oli ilo kuulla että tässä uudenmaan yksikössä keravalla henkilöstö on ollut tyytyväinen

arvoisa puhemies

hallituksen turvallisuus ja puolustuspoliittinen selonteko mahdollistaa pitkäjänteisen ulko ja turvallisuuspolitiikan

selonteko on mittava ja tarkastelee suomea kansainvälisessä toimintaympäristössä

meille on tärkeää pitää hyvät suhteet kaikkiin suurvaltoihin

suomi osallistuu kansainväliseen kriisinhallintaan ja maamme vakaus antaa hyvät edellytykset erityisesti siviilikriisinhallintaan

yliopistoilla on nyt hätä työpaikoista tutkimuksen ja tieteen tulevaisuudesta suomen tulevaisuudesta

yhteiskunta voi tällöin lamaantua

arvoisa puhemies

on toki tärkeää löytää uudistustarpeita yliopistoillakin ja löytää uusia tapoja toimia

liikenneministeri kyllöstä haluan kiittää siitä että olette ottanut kantaa ruuhkamaksujen puolesta ja toivonkin että älyliikennestrategia sisältyy liikennepoliittiseen selontekoon kun saamme sen käsittelyyn

lisäksi valiokunta korostaa muun muassa liikunnan nostamista nykyistä profiloinnista on syytä hakea uutta virtaa mutta kestävää olisi toimia niin ettei aloiteta määrärahojen rajulla vähennyksellä vaan panostetaan uudistuksiin jotka tulevaisuudessa vähentäisivät määrärahan tarvetta hallitusti

ruuhkamaksut pääkaupunkiseudulla olisivat kaikin puolin win win tilanne

arvoisa puhemies

suomen kansallispuistot ovat poikkeuksellisen arvokkaita kansallisaarteitamme ja periaatteellisista syistä niihin ei sallita rakentamista lukuun ottamatta näitä kahta poikkeusta pallas ylläs ja koli tunturia joissa jo kansallispuistojen perustamisen aikaan oli pienet majoitustilat

arvoisa puhemies

kokemukset matalan kynnyksen toimintamalleista ovat valiokunnan tietojen yliopistot tuottavat tulevaisuuden siemenperunoita jos tutkimuksen laatuun ja tutkijoiden työhyvinvointiin panostetaan mutta helsingin yliopistolla aalto yliopistolla ja ammattikorkeakoulu metropoliassa on kaikissa käynnissä yt neuvottelut

eun itämeri strategialle on ajettava vahvaa painoarvoa unionin politiikassa jotta unionin toimet ja resurssit kohdistuisivat itämeren alueen ympäristön kaupan liikenteen ja sosiaalisten yhteyksien vahvistamiseksi

hotelli on tuonut alueelle paljon väkeä ja nyt kun tunturiluonto ei sitä kestä hallitus on tullut tällaisen esityksen kanssa jossa ratkaisuna esitetään vain hotellin laajentamista ja vuodepaikkojen lisäämistä

siellä syntyneen vajeen kompensointiin liittyy kelan toimintamenojen viedä miljoonan täytyy muistaa sekin että kun aalto yliopisto aikoinaan perustettiin sille luvattiin huomattavasti suuremmat määrärahat kuin aalto yliopisto on turvattava tarvittaessa

itämeren ympäristön tilan parantaminen vaatii kaikkien rantavaltioiden osallistumista päästöjen rajoittamiseen

eun yhteisvastuulauseke takaa meille tukea muilta eu mailta terrori iskun tai ihmisen tai luonnon aiheuttaman suuronnettomuuden yllättäessä mutta puolustuspolitiikkamme nojaa pääsääntöisesti omaan puolustusvoimaan

ministeri lehtomäki täällä omassa esittelypuheenvuorossansa korosti että nykytila on erittäin epätyydyttävä ja huono mutta mielestäni selkeästi paras ratkaisu olisi ollut nykyisten tilojen entisöinti ja mahdollisesti museointi

arvoisa puhemies

tässä on käytetty monta hyvää puheenvuoroa

salolainen esitti ihan aiheellisesti sen huolen että tämä toisi aivan uudenlaista toimintaa mitä ei ole perinteisesti kansallispuistoissa ollut ennen

on syytä kiinnittää erityistä huomiota työnantajien kannusteiden kehittämiseen

hallitusohjelmassa on yksi erittäin hyvä lause

on kohtuutonta että hallituksen ministerit vaativat muun muassa perustutkimukselta tehoa ja näyttöjä

siellä sanotaan että palkkatuesta tehdään henkilökohtainen etuus

arvoisa puhemies

tämä on yksi sata komitean ehdotuksista ja se helpottaisi erityisesti lyhyenkin työkeikan vastaanottamista ja siten mahdollisuutta työllistyä

tuloerot ovat kasvaneet liian pitkään ja köyhyys periytyy

täytyy muistaa se että meillä on myös vaellusreppukansaa joka tarvitsee ihan sellaisia paikkoja joissa virkistäytyä niin ettei tarvitse aina olla suunniteltua safaria tai muuta vastaavaa

on tärkeää olla mukana edistämässä rauhaa ja turvallisuutta vähentää köyhyyttä sekä vahvistaa ihmisoikeuksia ja demokratiaa

sekä työttömien yhdistys että suomen yrittäjät kannattavat tätä joten kysyn teiltä arvoisa ministeri risikko

tähän ei ole tullut muutosta kasvuvuosien suomessa

leikkaukset vaarantavat korkeatasoisen kliinisen juuri sitä mikä on kaikkien uusien innovaatioiden ja keksintöjen taustalla

mitä hallitus tekee jotta palkkatuesta saadaan henkilökohtainen etuus

seuraavan hallituskauden suurin haaste on oikeudenmukaisen suomen jälleenrakentaminen

kansallispuistothan on perustettu nimenomaan luonnonsuojelu ja virkistyskäyttöä varten ja siihen tarkoitukseen ne ovatkin

la busi valiokunta kiinnittää huomiota turvapaikka turvakotipaikkojen paikkoja me emme voi kuitenkaan tietää mihin tulevaisuuden menestystarinoihin tutkimus tulee johtamaan

asumiskustannukset ovat iso menoerä

itse asiassa pelkäänkin että tässä ollaan tekemässä poikkeusta sellaista poikkeusta että jatkossa on erittäin paljon helpompi tuoda sitten taas uusia rakentamisesityksiä

kuinka yhdistää työ ja perhe

toivon todella että ympäristövaliokunnassa huomioidaan kansallispuistojen merkitys ja ne periaatteet jotka kansallispuistoinstituutiota kannattelevat

ministeri sanni grahn laasosen paimenkirje yliopistoille halventaa sitä tärkeää työtä mitä yliopistoissamme tehdään maamme parhaaksi

köyhyyttä voidaan helpottaa parantamalla perusturvaa nostamalla toimeentulotukea ja peruspäivärahaa

on aivan selvää että näin massiivinen huonepaikkamäärä ei ole kestävä ratkaisu näin upealla paikalla pallas yllästunturin upealla tunturimaisemalla

ja myöskin mietinnöstä sekä nyt jälleen kiitän myöskin vastalauseista joita hallituksen rajut koulutusleikkaukset kurittavat myös peruskoulutusta ammatillista koulutusta ja lukiokoulutusta

ei leikata lapsilisiä toimeentulotuesta

kansainvälinen ilmastopaneeli ipcc maalasi kuvan sellaisesta maailmasta jota kukaan ei halua nähdä

mutta arvoisa puhemies joseliaterveysministeriön talousarvioesityksen taustalla on sivistyksen pohjan murentaminen kaventaa nuorten mahdollisuuksia ja pahentaa nuorisotyöttömyyttä entisestään

arvoisa rouva puhemies

myös vähävaraisten vanhusten asema huolettaa

sisäiseen turvallisuuteen on kiinnitettävä yhä enemmän huomiota

tärkeitä sisäisen turvallisuuden takaajia ovat hätäkeskukset poliisi ja tulli

arvoisa puhemies

tässä tilanteessa jossa lapsiperheillä on tiukkaa ja lapsiperheiden vähävaraisuus on lisääntynyt esitys on todella harkitsematon

tullin määrärahat eivät ole mahdollistaneet edes tuottavuusohjelman mukaisia henkilövoimavaroja ja tulli on joutunut vähentämään kouluttamaansa nuorta henkilökuntaa

arvoisa puhemies

kuudes sukupuuttoaalto on jo valitettavasti totta mutta tulevaisuudessa sään ääri ilmiöt kuten tulvat ja kuivuus lisääntyvät aiheuttaen ilmastopakolaisuutta ja ongelmia ruuantuotannossa mahdollisesti taistelua vedestä

hallinnonalan osuus valtion talousarvioesityksestä vuodelle kaksituhattakuusitoista on hallitus arvioi että leikkaamalla subjektiivista päivähoito oikeutta olisi saatavissa säästöjä

arvoisa puhemies

hallituksen metsäpoliittisen selonteon eduskuntakäsittelyssä toivon erityisesti huomiota metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseen koska selonteossa ei ole vahvoja linjauksia tästä

ilmaston lämpeneminen olisi rajattava kahteen asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna jotta seuraukset eivät olisi katastrofaaliset

jokaisella lapsella tulisi olla mahdollisuus harrastaa ja varsinkin pienten lasten kannalta on mukavaa että he voivat touhuta ja leikkiä ja askarrella yhdessä muiden lasten ja turvallisten aikuisten kanssa

vain kahdessa kansallispuistossa pallasylläksellä ja kolitunturilla oli jo kansallispuistojen perustamisen aikaan pienet majoitustilat ja ne muodostavat siksi poikkeuksen

hetemäen tilaustyöhön verouudistuksesta suhtaudun hyvin kriittisesti

tullin tehtäviin kuuluu muun muassa ulkomaan tavaraliikenteen sujuvuuden turvaaminen verojen ja maksujen kerääminen valtiolle piraattituotteiden ja huume erien pysäyttäminen ihmiskaupan torjuminen ja salakuljetusten löytyminen

esimerkiksi metsäluontotyyppejä ei selonteossa mainita lainkaan vaikka kaksi kolmasosaa niistä on luokiteltu uhanalaisiksi

talousarvioesityksen täydennyksen merkittävin muutos on päivähoidon laatu heikkenee myös sillä hallitus on katettu

arvoisa puhemies

valiokunta on tehnyt hyviä budjettilisäyksiä kotimaisen lähi ja luomuruuan edistämiseksi julkisissa ruokapalveluissa muun muassa ekocentrialle ja luomutuotantoa edistävälle tutkimukselle

heikoimmista huolehtiminen onnistuu kun kansantalous on vahvalla tulopohjalla ja todella keskeistä on työllistää kaikki myös osatyökykyiset

ylipäänsä kansallispuistojen koskemattomuus rakentamiselta on pyhä periaate jota ei pidä mennä sorkkimaan

jos taas hieman pääluokan osalta suurimmat erät kohdistuvat valtion korvaukset terveydenhuollon yksiköille lääkärit ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin kelan toimintamenoihin sekä rokotteiden hankintaan

se että tämä esitys nyt tuplaa maksujen suuruuden on mielestäni liian suuri muutos sillä vaikka on niin että maksuja ei ole vähään aikaan korotettu niin näin suuri hyppäys varsinkin pienituloisen kukkarossa on iso raha

tullivalvonnassa on kyetty takavarikoimaan huomattavia määriä huumausaineita paljastamaan rikoksia ja ottamaan kiinni etsintäkuulutettuja